en siinä mielessä ole huolissani

mutta erityisesti kouluttajatehtävissä jotka siis kouluttaisivat afgaaniarmeijaa meillä on siellä tällä hetkellä noin viitisen kappaletta kouluttajia ja sitä määrää tulee aika nopeasti lisätä siinä on ollut haasteita mutta uskon että siitäkin selvitään ja pystytään tätä asiaa edistämään

nyt on uusi strategia johon on sitouduttu

minusta se järjestys menee tätä kautta

isaf ja yk muuttivat toimintatapaansa niin että näitä huumeviljelmiä ei sinänsä tuhottu koska ne ovat niille viljelijöille niin äärimmäisen tärkeitä vaikkakaan me tietysti emme niitä voi hyväksyä vaan huomio keskitettiin huumelaboratorioihin

ensinnäkin ed

eli tämä on ollut se suunta mutta äärimmäisen vaikea haastava mutta se on myös alue jossa natolla ja venäjällä on yhteiset intressit eli näiden huumeiden tuonnin ja viennin ehkäisy

sen idea on juuri tarjota reaaliaikainen meritilannekuva jolla pystytään ennalta ehkäisemään esimerkiksi kasvavan öljyliikenteen aiheuttamat onnettomuusuhat

suomi on tunnetusti saari ja näin ollen riippuvainen merikuljetuksista

näin ollen yhdyn siihen mitä ulkoministeri totesi että lähiaikoina varmasti tätä tilannetta arvioidaan ja yk operaatioiden rooli tulee tulevaisuudessakin varmasti olemaan hyvin korkealla prioriteetissa

itämeren pohjassa on valtavasti miinoja ja nord stream vastaa miinojen kartoituksesta ja myös siitä räjäytystyöstä josta ympäristöministeri totesi juuri että lupa on myönnetty

eli tämä siitä onko tämä toiveiden tynnyri

kanerva tuossa hahmotteli kyllä tässä valmistelussa voitaisiin ottaa vähän laajempaa spektriä kun esimerkiksi pohditaan tulevan valtiosääntöuudistuksen yhteydessä tätä valmistelua ihan niin kuin ed

kanerva on kirjoituksessaan hahmotellut onko utvan toiminnassa tulevaisuudessa voimakkaammin sisäinen turvallisuus esillä ja olisiko se kenties aikanaan toimineen puolustusneuvoston kaltainen

arvoisa puhemies

yritän käydä niitä lävitse

näin ollen seurantaryhmä ikään kuin maalasi niitä tarpeita ja rakenteita ja sen johdosta tämä selonteko on rakennettu niin että se täyttää ne vaatimukset joita seurantaryhmä edellyttää alueelliselta puolustukselta yleiseltä asevelvollisuudelta alueellisten joukkojen materiaaliselta varustamiselta

laitinen nosti esille tuottavuusohjelman jonka osalta on myönnettävä että puolustushallinto on aika tavalla osuuttansa tehnyt ja isolta osaltaan juuri ulkoistamalla kumppanuuksien kautta mistä täällä on esimerkkeinä mainittu tämä kunnossapito eli millog joka starttaa nyt vuodenvaihteesta

eli tässä suhteessa henkilöstöstä ihan hyvän henkilöstöpolitiikan nimissä pidetään kiinni

tuomioja sanoi siinä yhdistyy siviilikoulutus sotilaskoulutus ja myöskin sitten kriisinhallintakoulutus jota on syytä jatkuvasti kehittää jotta kriisinhallintahenkilöstö tuntee sen maan kulttuuria entistä paremmin

on myöskin sanottava että ulkoistaminen ei aina tarkoita suinkaan miinusmerkkejä vaan esimerkiksi sodankylässä vaatetuskorjaamolla ovat työpaikat lisääntyneet ja sillä on siinä kunnassa ja siinä työllisyystilanteessa suuri rooli

tennilän puheenvuoron otin lähes kehuina kun hän sanoi että määrätietoisin askelin edetään mutta tämä kysymys tästä osallistumisesta naton nopean toiminnan konseptiin on rinnan eun nopean toiminnan konseptin kanssa

edellinen hallitus aloitti nuo valmistelut joita nykyhallitus on vienyt eteenpäin

tällaisen nopean toiminnan tarve kiistatta tässä kriisien maailmassa on olemassa mutta sitten on erilaisia syitä miksi esimerkiksi eun nopean toiminnan konseptia ei ole aktivoitu

olemme balkanilla nato johtoisessa kosovossa eu operaatiossa altheassa bosniassa sitten olemme afganistanissa mikä on nato operaatio ja eu operaatiossa afrikassa tsadissa

tämän osalta hallitus on päättänyt että me olemme ykn tiedusteluun vastanneet positiivisesti eli haluamme jatkaa tsadissa maaliskuun jälkeen jolloin tuo eu operaatio muuttuu yk operaatioksi

ja nyt jos vähän visioidaan tulevaisuutta jos asiat menevät suotuisasti niin balkanilla todennäköisesti on nähtävissä lähivuosina tilanne että suomi voi siellä rauhanturvaajien määrää vähentää

äärimmäisen tärkeää tulee olemaan myöskin pohjoismainen yhteistyö afrikassa

tavoittelemme yhteistä koulutustoimintaa afrikan unionin kanssa joka on tärkeä tekijä afrikassa koska se korostaa omaa vastuutaan

totesin vastauksessani että puolustusvoimat ei harjoittele terrorismia vastaan vaan se toiminta kuuluu sisäministeriölle mutta sen sijaan yhteinen kriisinhallintaharjoitus esimerkiksi meriturvallisuuden nimissä itämeren alueella niin että kaikki itämeren valtiot osallistuvat olisi äärimmäisen tärkeä

forssan maastopuvuista sen verran että kyllä puolustushallinnossa siirryttiin uuteen käytäntöön päätettiin ostaa valmiita maastopukuja